työuraa tulee jatkaa myös alkupäästä ja saada nuoret opiskelemaan nopeammin sekä myös saada heidät työn syrjään aiemmin nopeuttamalla opintoaikoja

julkiselle sektorille ja yksityiselle puolelle tulee saada aikaan ikäohjelmat jotka koulutuksen kuntoutuksen ja työviihtyvyyden parantamisen keinoin mahdollistavat ja kannustavat jatkamaan nykyistä työuraa pitempään

arvoisa herra puhemies

se maksaa satoja miljoonia vuosittain

niillä vähennetään päästöjä ja luodaan uusia työmahdollisuuksia ja mikä tärkeintä niiden avulla voidaan tuottaa sähköä eri puolilla suomea ja pienissä yksiköissä

emme kuitenkaan pysy ratkaisemaan maamme energiahuoltoa pelkästään niillä

työtä on paljon mutta suomessa ovat perusasiat kunnossa koulutus tutkimus ja kehityspanokset mittavia sekä yleinen luottamus julkisvallan instituutioihin edelleen lujaa

ydinvoimaloiden rakentaminen ei rasita kansalaisen kukkaroa